uskomme yhä vakaasti että metsäalalla on mahdollisuuksia pärjätä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa varsinkin kun perinteisten paperin ja kartongin rinnalle nostetaan uusia innovatiivisia tuotteita

itsekin pääsin iltalehtien etusivulle kun en ollut oikein innokas alentamaan kansanedustajan palkkiota päinvastoin kuin monet täälläkin salissa istuvat

arvoisa puhemies

kyllä voin yhtyä tuohon lepän ja hemmilän puheeseen siitä että ei ole oltu valtaa lisäämässä ja hakemassa ja on kyllä otettu huomioon nämä vapaa ajankalastajien ja muittenkin toivomukset ja varmasti otetaan jos tasapuolisesti säilyy maaseutuväestöllä ja vesien omistajilla niitä oikeuksia mitä heillä on ennen ollut

mutta olen kyllä edustaja myllykosken kannalla että tämä verotus presidentin palkkioon olisi hyvä ja kannatettava muutos

arvailujen varaan kuitenkin jää onko maamme kuuden puolueen hallitus sisäistänyt edellä mainittua sillä se on omilla toimillaan heikentänyt vahvasti vientivetoisen metsäsektorin kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia maassamme

edustaja heinonen toi toki nämä kansanedustajan palkkiot ja muut esiin mutta kansanedustajilla ei ole vastaavia etuja kuin presidentin viroissa muun muassa asumiseen ja muuhun liittyviä etuja niin etteivät ne ole ihan vertailukelpoisia

ne kohdennetaan eri tarpeeseen ja siellä on hirveä paine tietysti koska direktiiviä pukkaa lisää ja tutkintaa ja muuta ely keskuksiin liittyy ja ministeriö siirtää myöskin osan tehtävistä ely keskuksille

lisää rajoituksia metsäteollisuudelle ja turvetuotannolle on tulossa parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä olevien ympäristönsuojelulakimuutosten myötä

sitä kautta voisi kysyä jääkö ministeriöstä sitten joitakin virkoja täyttämättä mutta se tietysti jää nähtäväksi ja on osittain ministeriön asia sitten

jotenkin tuntuu että tämä verotuskysymys olisi tässä presidentin palkkion kohdalla ollut paljon tärkeämpi kuin pieni palkanalennus joka on kumminkin korotukseen nähden ehkä pieni myötätunnon osoitus kansalaisia kohtaan

esimerkkinä hallituksen tekemistä kilpailukykyä heikentävistä toimista voidaan mainita niin sanottu windfall vero eli voimalaitosvero joka otetaan tänä vuonna käyttöön

jatkossa perussuomalaiset pyrkivät pitämään huolta siitä että maassamme luodaan hyvät toimintamahdollisuudet aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle

perussuomalaisten energiapolitiikan keskeinen tavoite on kotimaisen energian aseman parantaminen suhteessa tuontienergiaan ja hallituksen suosimaan kivihiileen

katsomme että hallitus on kokonaan unohtanut kotimaisen energian käytön yhtenä valtiontalouden alijäämän tasapainotuskeinona

hallitus on harkitsemattomasti leikannut kotimaisen bioenergian kuten turpeen hakkeen ja muun metsäpohjaisen puuenergian tukia mikä on johtanut siihen että kivihiili on ohittanut puun kilpailukyvyn lauhdesähkön tuotannossa

kyllä soininvaara ja kataja ovat tuoneet puheissaan selvän tämmöisen maaseudun asukkaan ja kaupungin köyhimpien eläkeläisten sosialisoinnin tässä kiinteistöveron muodossa

seurauksena talousvaje kasvaa työttömyys on lisääntynyt ja monet metsien kestävää kasvua tukevat taimikkojen harvennus ja perkuutyöt ovat jääneet ajallaan tekemättä

jos ajatellaan että vanhukset jotka kitkuttelevat omissa asunnoissaan kotonaan joutuvat maksamaan veroja niin paljon etteivät kykene maksamaan joutuvat myymään mökkinsä pois niin kuinka paljon siitä tulee talouskuluja

katsomme että metsäenergian turpeen biokaasun ja jätteiden energiakäytön esteitä on poistettava ja metsäpolitiikan ja energiainvestointeihin annettavien tukien pitää olla selkeitä jotta toimilla saavutetaan kansantaloudellista hyötyä

herra puhemies

viime sotien kokemusten perusteella kannatan presidentin vahvemman aseman säilyttämistä suomessa ja siksi kannatan edustaja saarakkalan tekemää ja edustaja niinistön kannattamaa esitystä

emme näe perusteita sille että suomi luovuttaisi lisää päätösvaltaa brysseliin esimerkiksi euroopan unionin harjoittaman energia ja ilmastopolitiikan varjolla

mielestämme tästä periaatteesta tulee pitää kiinni niin nyt kuin tulevaisuudessakin

toivomme että tämä näkökulma tulee jatkossa yhä selvemmin ilmi valtioneuvoston selonteoissa ja ministerien toimiessa eun suuntaan

metsätaloudessa ja uusiutuvan energian tuotannossa on vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä kuten uusiutuvalle energialle asetettavat kestävyyskriteerit mikä ei ole maallemme mitenkään vähäpätöinen asia

kun tällaisista tärkeistä asioista päätetään eussa on suomen pidettävä huolta ennen kaikkea kansallisesta edusta

edustaja rajamäki otti esiin vähän herkän kysymyksen jos ajatellaan valtiontalouden kokonaisuutta puhumalla näistä tukien sosialisoinnista tavallaan

kyllä tuommoinen pienempitilallinen ja keskisuuritilallinen ansaitsevat tänä päivänä tässä teidän maineikkaassa eussa sen verran vähän että on ihan kohtuullista ettei pakoteta pelaamaan vielä niillä pienillä tuloilla sitten vakuutusten kanssa vaan valtio ottaa kohtuullisen kor vausvastuun satovahingoista

tosin nyt tämä voimassa oleva lakikin ehkä on semmoisten suurtilallisten ja eu elopien suunnittelema siinä mielessä että se jo kylvämättömän sadonkin vahinkoja korvaa

oli todella surullista kuunnella tätä keskustelua kun ajatellaan miten nämä vanhojen puolueitten kansanedustajat näkevät tämmöisen nousevan puolueen nuorisotyön ja sen tukemisen tarpeen

arvoisa puhemies

ymmärtäisin jotenkin toisella tavalla kuin rajamäki nämä korvaukset ja tuet

tämä satsaus tähän finavian toimintaan helsingissä tuntuu monista maakuntien lentokentillä työskentelevistä vähän semmoiselta rimanalitukselta joskin se on tarpeellinen

nehän ovat pitkälle alentamassa elintarvikkeitten hintaa että kuluttajat saavat edullisempia elintarvikkeita

onko tarpeen että perussuomalaiset nuoret rahoittavat toimintaansa ja matkustamistaan nuorten kokouksiin ympäri suomea omasta taskustaan kuten meistä monet viime vaaleissa valituksi tulleet perussuomalaiset kansanedustajatkin ovat tehneet

siinä mielessä tämä finavian satsaus on tarpeellinen mutta se on jo auttamattomasti myöhässä ja tuntuu siltä että se on kohtuuton panostus yhteen kenttään

kun suomi on vähän pitkä ja laaja maa niin saattaa olla että pohjoismaitten väliseen lentoliikenteeseenkin auttaisi se että olisi jaettu panostusta vähän useammalle lentokentälle

monia muitakin asioita hallituksen pitäisi ottaa huomioon työvoiman liikkuvuus euroopassa ja sitä kautta pyrkiä varmistamaan verotulojen keräystä että valtiontalous ei heikkenisi ihan huomattavasti nykymenolla

on kohtuutonta tämmöinen sorto vielä senkin jälkeen kun puolue on murtautunut omilla varoillaan eduskuntaan

tässä kävi jo pääministerin vastauksesta esille ajatus että asia on väärin sammutettu ja moni kansalainen on ajatellut varmaan samaan suuntaan

tuo tuupaisen ehdotus tukiryhmän maksamista vaalirahoituksista että ne pitäisi selvittää on mielestäni kannatettava

suhtaudun vähän varauksella edustaja lehden esitykseen että tukiryhmän maksuja ei tarvitsisi ilmoittaa koska eri ehdokkailla on mahdollisuus hyvin erilaisiin tukiryhmiin ja toisilla voi tukiryhmissä olla hyvinkin varakasta taustatukea

toiseksi kysyisin

kysyn asianomaiselta ministeriltä

mitä hallitus aikoo tehdä että lähiruuan kokonaistaloudelliset vaikutukset huomioitaisiin tarjouskilpailun alhaisimman hinnan sijasta ja miten laadukas ja ravintoarvoltaan hyvälaatuinen ruoka turvataan kasvaville nuorille päiväkodeissa ja kouluissa vanhuksille hoitolaitoksissa

arvoisa puhemies

tämä kilpailu näissä vaaleissa menee ihan rahavallan peliksi jos niitä ei ilmoiteta ja sen mukaan jos näitä yleensä lasketaan niin pitäisi laskea tarkkaan

sitten kun tarkennusta lisätään niin voitaisiin myöskin ehdokkaitten omista varoista myöntää verovähennysoikeus koska yrityselämässähän aina jos kuluttaa omia varoja tulon ansaitsemiseen saa verovähennysoikeuden

kannatan edustaja lintilää siinä mielessä että nämä muut yhtiömuodot pitäisi ottaa mukaan ja myöskin sitä että alaraja voisi olla pienempikin kuin lakiehdotuksessa esitetty

mies kohtaa yksi ei merkitä yhdistelmä arvoisa puhemies

nämä talot on äänestyksen kohteena ollut luovuttu nyt hyväksyttyä muut lubutun menetelmän mukaista katsottava hyväksytyksi on koko balkan on hyväksytty miten muka as

sen lisäksi eun uudessa maatalousohjelmassa on tulossa erinäköisiä rajoitteita

seuraavaksi yhdistellä valkokolmekymmentäkuusi yleiskeskusteluistettiin eilen pidetyssä istunnossa karl karttuneeksi kylätalo vento kuusi yksityiskohta

mustajärvi

mitä hallituspuolueet aikovat tehdä että eusta ei tule tämmöinen järjetön viinitiloille kolmen hehtaarin aloille suunniteltu kolmen kasvin viljelypakko suomeen

arvoisa puhemies

onko hallitus jo alkanut kouluttaa nuoria ammatteihin joita saattaa olla tulevaisuudessa muun muassa vanhusten kotona hoitamisen ansiosta

toisaalta onko hallitus ajatellut että tämä oppisopimussysteemi menisi paremmin kaupaksi jos tämmöinen ilmainen nuori töissä olisi kiellettyä

arvoisa puhemies

hallituksen asuntopolitiikka on kysymyksiä herättävä ja hallituksella on aihetta itsekritiikkiin puoliväliriihessä

nythän on paljon töissä opiskelijoita ja harjoittelijoita jotka ovat puoli vuotta tai pitempäänkin työttöminä harjoittelemassa jotain ja joita ei oteta töihin eikä kouluteta mihinkään

asunnoista on pulaa ja hinnat nousevat kestämättömälle tasolle

arvoisa ministeri kiuru koska tulokset osoittavat päinvastaista mitä te olette tehnyt puoliväliriihessä lupaamienne asioiden edistämiseksi

tässä on käyty laajaa keskustelua poliisin pärjäämisestä poliisin tehtävissä myös vanhempana mutta tästä on varmaan hallitukselta ja keskustelijoilta osittain unohtunut se että monet poliisin koulutuksen saaneet odottavat sitä ensimmäistä työpaikkaakin vissiin

edustaja sasi mainitsi alustuspuheenvuorossaan että tieliikennehankkeita on tehty ympäri suomen

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain muuttamisesta on tarpeellinen

esimerkiksi varsinais suomen tiehankkeet ja muuallakin maakunnissa olevat tiehankkeet ovat jääneet aika vähälle ja alempiasteisen tieverkon rahat etenkin

on ihan kohtuullista että yrittäjä saa päättää pitääkö hän kauppansa tai liikkeensä auki vaiko kiinni

sitten eräs hallituspuolueen kansanedustaja sanoi että lisätalousarviot ovat huono paikka esittää tiehankkeita

tuo yksi päivä mitä on ehdotettu ei ole tietenkään kohtuuton ja nykyään kun palkansaajatkin ovat viisipäiväisessä viikossa minun mielestäni sen yrittäjän pitäisi saada pitää kauppaliikkeensä halutessaan kiinni jopa kahtena päivänä viikossa

edustaja zyskowiczin esille nostamat kirkkopyhät kuuluvat perinteisesti suomalaiseen vuodenkulkuun ja siihen että työntekijöillä on mahdollisuus vierailla sukulaistensa luona ja lapsiperheillä on aikaa olla lasten kanssa ja ottaa semmoista yhteisvastuuta siitä perhe elämästä

jos erilaiset opiskelija alennukset joita yliopisto opiskelijoilla on tulevat myöskin ammattikorkeakoululaisille tämän niin sanotun pakkojäsenyyden kautta niin se on tietysti hyvä asia ja maksut eivät ole kovin suuria

kun tässä oli just edellisissä pykälissä puhetta näistä huoltajuuskysymyksistä ja muista niin jos me nyt annamme näitten aukioloaikojen muuttua ihan mielin määrin vapaasti ja kansainvälisten kauppaketjujen suurissa marketeissa määritellä että pitää olla aina kellon ympäri kauppojen auki niin kyllä se vaikeuttaa suomalaisten perheiden elämää

mitä tulee tieteelliseen tutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen niin myöskin ammattikorkeakouluissa on nykyisin paljon tohtorikoulutuksen suorittaneita opettajia jotka ovat yhtä hyvin kyvykkäitä ohjaamaan myöskin yliopistotasoista tutkimusta kuin yliopistojenkin opettaja

jos uusille aloille soveltavasta tutkimuksesta kehittyy luonnollisesti myös tieteellistä tutkimusta niin sehän pitäisi sallia eikä meidän täällä eduskunnassa pitäisi asettaa rajoja

myöskin monet asiakkaat ovat menettäneet elämänhallintansa niin että he vaeltavat kellon ympäri siellä ostoskeskuksissa kun olisi paremminkin syytä olla kotona nukkumassa että jaksaisi seuraavana työpäivänä olla töissä

arvoisa puhemies

tämä keskustelu tästä uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muutoksesta on saanut vähän huvittavia piirteitä

täällä salissa on paljon keskusteltu puun loppumisesta mutta etenkin minua ihmetyttää metsäteollisuuden suhtautuminen siihen että kun energiapuuta pienpuuta ja risukkoa korjataan energiakäyttöön niin samalla hoidetaan näitä taimikoita joista metsäteollisuudelle kasvaa sitten tulevien vuosien kuluessa uutta raaka ainetta ja sitä järeämpää puuta

arvoisa puhemies

mikä nyt on ministerin näkemys riittääkö tämä summa nyt puoli vuotta tai riittääkö se mahdollisesti siihen että saadaan uusia toimijoita sinne tai uusi suunnitelma

tässä kun tarkasti kuuntelee niin kallin ja korhosen puheenvuorot vähän viittaavat siihen että vakuutusyhtiötkin tarvitsevat porkkanarahoja siihen että ne lähtevät perustamaan tämmöisiä vakuutuksia että viljelijöitten mahdollisesti saamat korvaukset valtiolta menevätkin suoraan vakuutusyhtiöille tulevaisuudessa

nyt monissa tapauksissa kun katsoo noita suomen metsiä taikka voidaan sanoa vaikka että risukkoja pitkin maantienvarsia eli jos tuolla suomessa ajelee etelästä pohjoiseen vähän eri reittejä ja valitsee vähän pienempiä teitä niitä hoitamattomia risukkoja kyllä riittää siellä

ja onko nyt tullut esille joitain uusia menetelmiä näitten jätevesien puhdistamiseen millä voitaisiin helpottaa tätä tilannetta että päästään uudestaan tuota liuotusmenetelmää kokeilemaan sitten kun saadaan näitä vesiä vähennettyä

ja mitä uutta on

tietystihän voi daan miettiä sitä että mikä on suurtilallisen näkemys siitä käytetäänkö vakuutuksia vakuutussuunnitteluun

onko tulevaisuudessa odotettavissa että se ongelma jollain tavoin saataisiin ratkaisuun vai onko se niin jos uusi yhtiö jatkaa että sitten ollaan taas valtion varoista paikkaamassa sen toimintaa ja estämässä näitä ympäristövahinkoja edelleen

pyritäänkin saamaan vakuutusyhtiöltä korvauksia sen sijaan että saataisiin vain korvaus menetetystä

tämän lain valmistelun suuntaviivat on varmaan sanellut tämä valtion heikko taloustilanne mutta se tietysti osaltaan heikentää viljelijän asemaa

viljelijän kannalta tilanne on ongelmallinen koska lakiehdotuksessa ei määritellä mitä tarkoitetaan poikkeuksellisen suurilla vahingoilla koska vain poikkeuksellisen suuret vahingot korvataan entiseen malliin

kaikki vaan poikki ja pinoon ja kukaan ei huolehdi sitten jatkuvuudesta ainakaan puheissaan ei lobbauspuheissaan eivätkä välttämättä edustajat täällä eduskunnassakaan kaikki

tämän lain voimaantuloon valiokunta ehdotti siirtymäaikaa ja se pitää säätää koska viljelijöillä ei nykytilanteessa ole saatavilla vakuutustuotteita sadon vakuuttamiseksi kasvitautien ja tuhojen varalta

mutta millä se metsänomistaja ja maanomistaja tekee sen metsänhoidon ellei hän saa kohtuullista hintaa niistä myymistään energiapuista tai teollisuudelle myymistään kuitupuista

se on se todellinen näkökohta ja kestävyys suomen valtiontalouden kannalta että jonkun pitää huolehtia siitä että ne metsät tulee hoidettua ja ne kasvavat myös tulevaisuudessa

tämä lakimuutos on omiaan heikentämään viljelyn kannattavuutta kun viljelijän pitää ottaa enemmän vastuuta satonsa vakuuttamisesta ja siten hallitus voi vauhdittaa sitä vakuutusten saatavuutta

sen takia kannatan pekkarisen tekemää ja edustaja hongiston kannattamaa hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

se osittain sivuaa tietysti tätä reseptiasiaa ja historiahan on se että kun tietotekniikka keksittiin niin heti sairaanhoitopiirit ja eri kunnat alkoivat tilata tietokoneohjelmia yksityisiltä yrityksiltä mikä sinänsä on ihan hyvä

mutta yksityisten yritysten kehittäjät haluavat tietysti kehittää semmoisen ohjelman joka ei ole yhteensopiva toisten yritysten kanssa etteivät menetä kilpailuetuaan

tässä tilanteessa kuntien ja valtion päättäjät ovat olleet pihalla kuin lumiukot siitä hommasta ja se on tullut meidän yhteiskunnallemme erittäin kalliiksi

nytkin tässä puheena olevassa lainsäädännössä ollaan keräämässä varoja kunnilta perustamassa säätiötä ja työntämässä sitä poispäin valtiolta

ajan mittaan se rupeaisi toimimaan paremmin kuin nuo vrn systeemit kunhan siihen palkataan osaavaa henkilökuntaa ja sitä on vapautunut nokialta ja muista tietoliikennealan yrityksistä viime aikoina melko vauhdilla eli maan parhaat asiantuntijat ovat kyllä käytettävissä

arvoisa puhemies

ainut vain että hallituksen toimet ovat jääneet vähän avoimiksi sikäli että nämä tarkas tusoikeudet elikkä tarkastajien mahdollisuudet mennä sinne rakennustyömaille ovat hyvin rajatut

tämmöinen kattava systeemi olisi parempi ja halvempi mutta se tietysti vaatii ehkä asiantuntijuutta siinä että ymmärretään miten yleensä ohjelmat toimivat ja miten ne kehitetään

on tullut tietoa että muun muassa ydinvoimalatyömaallakin jopa jonka luulisi olevan tarkasti valvottu aliurakoitsijat ovat aamupäivällä kun on tarkastus ollut pitäneet siellä toisia työmiehiä ja sitten iltapäivällä ovat tulleet tilalle toiset joilla ei ole kaikkia kortteja ollut

tämä valvonnan puute osoittaa jonkunnäköistä haluttomuutta tai lainsäädännön kyvyttömyyttä

ehkä se on hallituksen kyvyttömyyttä tehdä semmoinen laki joka mahdollistaisi tämän valvonnan ja todellisen puuttumisen siihen harmaan talouden poistamiseen

se on hyvä että on tuotu esille muita aloja mihin tätä korttia voitaisiin soveltaa kanssa

onko nyt tässä reseptilainsäädännössä otettu huomioon myöskin se että potilaalla on mahdollisuus saada sieltä elektronisesta järjestelmästä ne reseptitietonsa riippumatta siitä minkä sairaanhoitopiirin alueella hän on sattunut sairaalaan joutumaan

se toisi tätä porukkaa mikä on nyt monesti myöskin työttömyyskortistossa työelämään mukaan ja sitä kautta säästettäisiin valtion varoja mitä nyt menee työllisyyskuluihin